keskitetyssä järjestelmässä voidaan myös kehittää tulkkauksen ammatillisuutta ja edellyttää tulkeilta riittävää koulutusta

laissa on paljon hyvää aivan keskeisenä asiana se että koko laki lähtee siitä että ihmisen paras paikka asua ja elää on kotona

emme etene moittimalla toisiamme

on aika sopia

meidän on vakautettava tämä meidän poliittinen järjestelmämme

meillä on valiokunnassa usean kerran nyt viimeisten viikkojen aikana eri yhteyksissä ensinnäkin otettu kantaa tähän meidän kotimaan tilanteeseemme ja kyllä sieltä on löydettävissä muun muassa sellaisia elementtejä ongelmiin liittyen joissa meillä on laki

tulkkauspalvelua koskeva järjestämisvastuun siirto ei vaikuta kuntien vastuuseen järjestää myös tulkkauspalvelua saavalle vammaiselle henkilölle muita hänen vammaisuutensa perusteella tarvitsemia palveluita ja tukitoimia sekä lääkinnällisen kuntoutuksen palveluita

meidän on omalta osaltamme luotava uskottavuutta siihen että äänestäminen on niitä oikeuksia joita kannattaa käyttää

vain silloin kun kotona selviytyminen ei enää ole mahdollista toimintakyvyn ollessa lääketieteellisin perustein niin heikko että se ei onnistu pitää sitten kodin vaihtua laitosmaiseen hoitoon ja hoivaan

ja erittäin hyvää yhteistyötä tehdään ammattijärjestöjen ammattiliittojen kanssa esimerkiksi rakennusliiton kanssa yhteistyötä siinä mitä siellä rakennustyömaalla todellisuudessa tapahtuu

kiljunen seisoitte soppatykin vieressä joka oli sakn

mutta on aavistuksenomaisia ongelmia siinä miten tämän kaiken tiedon hallinta olisi paras ja kenen ansiosta paras toteuttaa

miten te jatkossa laitatte rahoitusilmoitukseenne sakn soppatykin

tavoitteena on turvata yhdenvertaiset palvelut koko maassa ja tavoitteena on se että ihminen saa palveluja niitä tarvitessaan

totean että ei siellä olkiluodossa ihan villi länsi ole mutta yksi ihan keskeinen asia on selvinnyt sen jälkeen kun tuona eräänä aamuna työsuojelutarkastajat olivat työmaalle valvontaan menossa sen perusteella mitä sen jälkeen on tapahtunut

toisekseen onneksemme emme ja toivottavasti emme ajaudu järjestelmään jossa työväenyhdistyksen johtokunta päättää millaisia kollegoja meillä itse kullakin jatkossa on

yksityisillä toimijoilla on omia järjestelmiään ja vaikka meillä on keskitetty malli ja tavoite on hyvä kelaan luotetaan ja kela sen hoitaa osa viivästyksestä johtuu siitä että keskusteluyhteys ei välttämättä ole ollut paras mahdollinen

se on hienoa että he ovat sen sanan löytäneet tosin sen ymmärryksessä tai siinä miten tuota sanaa käytetään ja missä yhtey dessä meillä on ja saattaa olla että tulee olemaan jonkun ajan kuluttuakin eriävä näkemys siitä mitä se perusturva on

kyllä toivon koko eduskunnalta lainsäädäntöä kehitettävän siihen suuntaan että ne tiedot jotka ovat olemassa olisivat kaikkien niitten valvovien viranomaisten käytössä jotka tätä valvontaa tekevät

esityksen perustelujen mukaan tulkkauspalvelujen vähimmäistuntimäärät eivät ole taanneet kaikissa tapauksissa riittäviä palveluja

komi kysyi täällä sitä kuinka paljon meillä on näitä henkilöitä jotka tulevat suomeen hoitoon ja kuinka moni suomesta pois lähtee

verottajan poliisin tullin ja myös työsuojelun

keskustalaisen perusturva on kansaneläke se on kotihoidon tuki se on pienimmät vanhempainpäivärahat ja se on työttömän päivärahat sekä joitakin muita kelan etuuksia

kaikin käytettävissä olevin keinoin pitää pyrkiä tukemaan ihmisen toimintakykyä on se sitten liikuntaa kulttuuripalveluja tai fysioterapiaa erilaisia palveluja joilla tuota kotona asumista ja elämää tuetaan

toinen asia johon toivon kiinnitettävän huomiota on se ettei esimerkiksi opposition osalta siinä vaiheessa jos ja kun esityksiä tänne tulee vastustettaisi esimerkiksi tiedon luovuttamiseen liittyviä asioita että se tieto todellakin kulkisi se tieto joka on olemassa

aika on kylmä ilma sai auton huolta että useasti kyllä me olemme saari joka on päättynyt pyritään yksityiskohtaiseen käsittell

tämä vastaa nykyään vakiintunutta soveltamiskäytäntöä tilanteessa jossa palvelujen laissa säädetty vähimmäismäärä ei ole ollut riittävä turvaamaan asiakkaan yksilöllisiä tulkkaustarpeita

eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön mietinnön kaukana

yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamisen kannalta on hakemusten käsittelyssä tärkeää käyttää hyväksi asiakkaiden tarpeiden perusteella laadittavia profiileja ja turvata asiakkaiden omat vaikutusmahdollisuudet palvelujen järjestämistavan ja laadun valinnassa

muualta ei tänne runsain määrin ole rynnijöitä tulossa eikä tullut

tämä on se arvovalinta joka on tehty tai tässä on se arvovalinta joka on tehty

tullaan järjestämään viisi tilaisuutta joissa erva alueittain katsotaan päivystyksen verkkoa paikkakuntia etäisyyksiä ja päivystyksen tasoa

on ilmoitusvelvollisuus tilanteessa jossa ei ole omaista tai henkilö ei itse kykene oman kuntonsa vuoksi olemaan niitä palveluja vailla joita tarvitsee

valiokunta pitää tärkeänä että kansaneläkelaitos pyrkii lisätuntien hakumenettelyssä ja ratkaisukäytännössään mahdollisimman suureen yksinkertaisuuteen ymmärrettävyyteen ja joustavuuteen

milloin seuraavia ulostuloja

kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tiedonsaanti voi joissain tilanteissa olla täysin tulkkaukseen perustuvaa

vanhusneuvosto tulee kuntiin

arvoisa herra puhemies

pääministeri kataisen hallitus on aloittanut todella tehokkaalla tavalla

olisi helpompaa keskustella kun päättäisitte arvoisat opposition edustajat onko tässä liian kiire vai olemmeko me puuhastelemassa

asiantuntijakuulemisenkin yhteydessä on tullut selväksi se että tämä laki ei ole mitään ellei haluta tehdä muutosta ensinnäkin palvelurakenteisiin ja toisaalta ellei haluta panostaa siihen ihmisen yksilöllisyyttä korostavaan palvelujen kysyntään

me olemme tosi työssä tavoitteena ihminen keskiössä integraation valinnanvapauden perustason palvelujen nykyistä paremman saavutettavuuden kautta

toisekseen hallintohimmelit

niin tarvitsemme tietyn määrän hallintoa

tällaisen arvovalinnan me keskustalaiset tekisimme jos meillä tällainen raha olisi

laxellin puheenvuoro huolineen oli ymmärrettävä ja siinä oli paljon asioita joista voi jopa olla samaa mieltä yksilöimättä niitä nyt tässä kohtaa sen enempää

vakuutusoikeuden päätöksestä ei ehdotuksen mukaan saa valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen

arvoisa herra puhemies

tulipa asiantuntijakuulemisen yhteydessä esille toteamus siitä että nyt tarvitaan intoa ja halua järjestää nämä asiat kuntoon

perustuslakivaliokunta katsoi että kansaneläkelaitoksen tulkkauspäätösten vahvan perusoikeusulottuvuuden vuoksi vakuutusoikeuden päätöstä koskevan valituskiellon tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta on syytä harkita siten että valituskiellon sijasta otettaisiin käyttöön valituslupajärjestelmä jossa korkein hallinto oikeus voisi tarvittaessa päätöksellään ohjata tulkkauspalvelupäätöksiä

tämä laki on kuin hahlo jossa toisessa reunassa on nykytila jossa mikään ei muutu ja sitten toisessa reunassa on selkeästi nykytilaa parempi tilanne

se rakentui kestäville elementeille mutta ajan muuttuessa pitää olla uskallusta uudelleenarviointiin

varhaiseläkkeiden ikärajoja nostettiin ja yksilöllisen varhais ja työkyvyttömyyseläkkeen poisto kokonaan sekä eliniän pitenemisen vaikutus elinaikakertoimen kautta tulivat otetuiksi huomioon eläkkeen määrässä

tunnen teidän taustanne yrittäjänä

te sanoitte täällä eilen keskustelussa että tämä on erikoinen tilaisuus

arvoisa herra puhemies

vakuutusoikeuden päätökseen ei saa esimerkiksi työ ja kansaneläkkeitä työttömyysturvaa tai opintotukea koskevissa asioissa hakea muutosta valittamalla korkeimmalta hallinto oikeudelta

kun puuttuu riittävästi rahaa voi käydä niin että ollaan tämän hahlon siinä reunassa jossa mikään ei muutu

vuolanteen puheenvuorossa kun hän lopetti siihen että päätökset päätökset kysyn mitkä päätökset nyt on sopimus olisivat tarkoittaneet eläkeleikkauksia ed

vammaispalvelulakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset palvelutarpeen arvioinnista palvelusuunnitelman laatimisesta ja asian viivytyksettömästä käsittelystä liittyen vaikeavammaisen henkilökohtaisen apujärjestelmän luomiseen

vuolanne eläkeleikkauksia

sanoin yli kaksi tuntia sitten että aivan aluksi haluan kiittää hallitusta ja erityisesti peruspalveluministeri guzenina ric harsonia hyvästä yrityksestä vanhuspalvelulain aikaansaamiseksi

periaatteellisesti tässä laissa merkittävimpiä ovat säännökset vaikeavammaisille henkilöille tietyin rajauksin järjestettävästä henkilökohtaisesta avusta joka ehdotuksen mukaan kuuluu kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin

kun rahat loppuvat aletaan selvittää mutta se että aletaan selvittää ei vielä todellakaan tarkoita sitä että myös käytännössä asioita tapahtuu

tämä epäsuhta on merkittävä ja ollaan tilanteessa jossa hyväkään laki ei välttämättä toteudu ellei sitä intoa ja halua ole

vaikeavammaisille henkilöille ei säädetä subjektiivista oikeutta saada henkilökohtainen avustaja mutta he saavat ehdotuksen mukaan subjektiivisen oikeuden välttämättömään henkilökohtaiseen apuun jonka toteuttamistavat ovat nykyistä henkilökohtaisen avustajan järjestelmää monipuolisemmat

otan muutaman asian esiin joita täällä hallituspuolueitten edustajat ovat pitäneet hyvinä ja myönteisinä asioina niin kuin ne ovatkin mutta eivät ne kyllä enää selvittelystä paljon parane

a luonnos vanhuspalvelulaista on julkinen b me olemme koko kesän ja alkusyksyn seuranneet hallituspuolueitten välistä kinastelua henkilöstömitoituksista joka on jättänyt varjoonsa tuon vanhuspalvelulain jota on kauan odotettu aivan varjoon sen mitä siellä nyt on ydintä

esityksen mukaisilla vammaispalveluilla voidaan nykyistä paremmin toteuttaa vaikeavammaisten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään ja yksityisyyteen

se oli vaalien alla kaikkien puolueiden ja lähes kaikkien ehdokkaiden yhteinen tavoite omaishoidon tuen kriteerien yhdistäminen ja siinä oli vielä jatkolause kela siirto

tämäkin keskustelu on tänään osoittanut sen että on edelleenkin erilaisia näkemyksiä siitä mitä olisi lain yhden pykälän osalta pitänyt kirjoittaa sen pykälän osalta johon perustuslakivaliokunta puuttui sen suhteen että tuota asetuksenantovaltuutta henkilöstömitoituksesta ei voi antaa

ja neljänneksi tämäkin keskustelu osoittaa että säädetään laki jota me kaikki odotamme ja jota me haluamme

henkilökohtainen apu vahvistaa vaikeavammaisten osallistumismahdollisuuksia ja siten mahdollisuutta toimia yhteiskunnassa yhdenvertaisena ja aktiivisena jäsenenä

tuolloin aikanaan kun lakia säädettiin valiokunta ja eduskunta päättivät lausuman kautta että elinaikakertoimen vaikutus tulee selvittää

vammaisjärjestöt ovat pitäneet hallituksen esitystä merkittävimpänä uudistuksena kahteenkymmeneen vuoteen

tässä on ollut paljon tunnetta ja tuntoja ja enpä malta olla palaamatta valtioneuvoston tiedotustilaisuuteen budjettiriihen jälkeen jossa valtiovarainministeri vertasi tätä vanhuspalvelulakia historialliseen lainsäädäntöön vertasi kansanterveyslain ja peruskoululain säätämiseen lain jossa innolla ja tahdolla on toteutumisen kannalta iso merkitys

ja tämän selvitystyön perusteella me olemme muutama kuukausi sitten säätäneet lain jossa työkyvyttömyyseläkkeitä tuo elinaikakerroin ei koske ja nyt vastaava muutos ehdotetaan tehtäväksi sotilaseläkkeiden osalta

te annatte lisää rahaa mutta on jokseenkin pöyristyttävää että pääministerin suulla pitää yrittää meille vääntää musta valkeaksi oikea vasemmaksi

käyn läpi joitakin keskeisimpiä asioita tästä meidän laajahkosta mietinnöstämme sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnöstä

valiokunta pitää kuitenkin esityksen puutteena sitä ettei kuntien henkilöstön aseman turvaamista ole valmistelun aikana ratkaistu tyydyttävällä tavalla

ensinnäkin palvelutarpeen selvittäminen ja palvelusuunnitelma

todellista köyhyyden poistamista olisi kohdentaa niitä euroja joita käytettävissä on niihin kaikkein hädänalaisimpiin kaikkein vähävaraisimpiin ihmisiin

koko tämän henkilökohtaisen apujärjestelmän keskeisin elementti on se että jokaiselle vaikeavammaiselle tehdään henkilökohtainen palvelusuunnitelma sosiaalitakuulainsäädännön mukaisten aikarajojen puitteissa

meillä on kehitetty lainsäädäntöä siihen suuntaan josta hyvänä esimerkkinä on osasairauspäiväraha josta nyt on ollut riittävän kauan laki voimassa että voi olla osan sairaana ja osan töissä kukin työkykynsä mukaan

valiokunnan käsityksen mukaan lakien täytäntöönpanossa on huolehdittava siitä että kuntien palveluksessa nykyisin olevien tulkkien osaaminen ja työkokemus hyödynnetään uudessa järjestelmässä

tämä laki on ollut tämän lain lainvalmistelu on ollut näytelmä jossa on toisaalta tullut hyvin esille se että eri puolueilla on eroja

arvoisa herra puhemies

sotilaalla ei ole pakollisen eroamisikäjärjestelmän vuoksi mahdollisuutta jatkaa palvelustaan eroamisiän jälkeen eikä näin kompensoida elinaikakertoimen vaikutusta eläkkeeseen eikä muutoinkaan pidentää työuraansa

käsittelyssämme on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö joka liittyy hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

valiokunta pitää välttämättömänä että henkilöstön asema selvitetään vielä ennen lakien voimaantuloa

arvoisa ministeri

mutta sitten tätä kompromissia jota voi kielikuvalla sanoa mahalaskuksi voi ihmetellä ääneen miten ihmeessä tämän henkilöstömitoitusasian kanssa josta viikkokausia tässä maassa väännettiin on voinut käydä näin

toisekseen sen lisäksi että arvioidaan tämän henkilökohtaisen avun tarve myös muut palvelutarpeet ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä tässä yhteydessä

kyse on asiasta joka pohjautuu pääministeri jyrki kataisen hallituksen ohjelmaan jonka mukaan julkisen talouden kestävyyttä turvataan vaalikauden aikana tehtävillä etupainotteisilla menojen ja tulojen sopeuttamistoimilla

arvoisa herra puhemies

joko ensi helmikuussa meillä on tietoa miten käytetään ne voimat ja se energia joka on käytettävissä kunkin ihmisen työkyvyn mukaisesti joko meillä on silloin jotakin enemmän kerrottavaa kuin vain raamisopimuksen kirjaukset

ja tässä on kohta jonka vuoksi on keskeistä se että kun tämä laki hyväksytään niin kuin valiokunta mietinnössään toteaa puolustusministeriössä parhaillaan oleva työ jossa pakollisten eroamisikien joustavoittamiseen liittyviä selvitystyötä tehdään pitää tehdä pikaisesti ja sosiaali ja terveysvaliokunta näkee että tuota työtä on kiirehdittävä

palvelusuunnitelma on yksilöllinen ja se tulee laatia valiokunta erityisesti tämän haluaa mainita tässä yhteydessä erikseen yhteisymmärryksessä asiakkaan vaikeavammaisen kanssa

mietintöön liittyy kaksi vastalausetta joista toinen sisältää pykälämuutoksen ja toinen lausumaehdotuksen